en pysty siinä vaiheessa kun neuvottelut ovat vielä kesken mutta voin omalta osaltani sanoa että se tahtotila on hyvin vahva siitä että me saamme alkoholin mielikuvamainonnan kiellon ja itse kannatan myöskin niin laajaa kieltoa että ulkomainonta voitaisiin kieltää kokonaan mutta tästä todellakin käydään tällä hetkellä hallituksen piirissä keskustelua

minulla on oma kokemus jossa erään varusmieskunnan keskustalainen kunnanjohtaja totesi että naapurikunnissa kun on niitä köyhempiä ja niillä ei oikein ole mahdollisuutta niitä palveluita järjestää hän ei halunnut liittää niitä omaan kuntaansa sen takia että hänen mielestään he ovat hoitaneet asiansa kuntoon kun heillä on tämä varuskunta ja kun niillä muilla ei ole niin ne eivät ole asioitaan hoitaneet kunnolla

se on selvää että kyseessä ei ole mikään kevyt zumba harjoitus vaan tämä on hyvin vaativa tehtävä ja tämän vaativuuden hallitus kyllä tiedostaa erittäin hyvin

miten tällainen lähimmäisenrakkaus sitten tuolla valtakunnan tasolla pätee jos keskustalaiset näin kapea alaisesti tätä asiaa katsovat ja uudistusten tarvetta arvioivat

täällä keskustan piiristä on esitetty muutamia väitteitä jotka ovat vailla logiikkaa

esimerkiksi elsi katainen totesi että hallitus haluaa nyt siis tietoisesti heikentää sosiaali ja terveydenhuollon palveluita

siis ihanko olette tosissanne että tässä on siis hallituksen taholta salaliittoteoria jolla pyritään suomen kunnista palvelut viemään pois

edustaja kerola totesi että tällä on nyt tarkoitus viedä palvelut pois haja asutusseudulta ja keskittää palveluita kasvukeskuksiin

nyt edustaja kerola katson teitä silmiin

höpönlöpöllä voidaan määritellä hyvin paljon mutta sitten jos katsotaan mitä hallitus aidosti on tekemässä tänään täällä tullaan käsittelemään sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalaa ja toivottavasti edustaja jää siihen keskusteluun mukaan

meillä nimittäin ollaan panostamassa ennalta ehkäisevään lastensuojelutyöhön ensi vuoden budjetissa meillä ollaan panostamassa oppilashuoltoon ensi vuoden budjetissa

sosiaali ja terveydenhuollon palveluita viedään siinä rinnalla koska se millä tavalla kuntakenttä muotoutuu vaikuttaa myöskin siihen millä tavalla me saamme tämän sote rakenteen järjestettyä

niitä koulukuraattoreita koulupsykologeja me olemme vihdoinkin saamassa hallituksen päätöksillä

hallitusohjelmaan on kirjattu että lähtökohtana edustaja pekkarinen on vahva peruskunta se sama vahva peruskunta jota te olette aikaisemmin kannattaneet ja jonka te olette nyt hylänneet kun te olette siirtyneet oppositioon

vaihtoehtona vahvalle peruskunnalle niin kuin kaikista selvityksistä papereista ja hallitusohjelmasta voi lukea ovat sosiaali ja terveydenhuollon alueet mikäli ei pystytä näitä vahvoja peruskuntia saamaan aikaiseksi

sosiaali ja terveydenhuollon parempi integraatio on välttämätön

täällä kysytään millä tavalla tällä uudistuksella saadaan esimerkiksi vanhustenpalveluita parannettua paremmalla sosiaali ja terveydenhuollon integraatiolla

meillä on tänä päivänä näitä erittäin haavoittuvia kuntia pieniä kuntia joissa jo nykyisellään eivät palvelut toimi

me takaamme työntekijöille hyvät työskentelyolosuhteet me kehitämme heidän prosessejaan me luomme kunnille vahvat hartiat joissa esimerkiksi sijaiset pystytään keskittämään ja tällä tavalla turvaamaan niin että jos joku pienemmissä yksiköissä sairastuu niin sinne voidaan sitten sijainen palkata tämän sairastuneen tilalle

asko seljavaara tässä ehkä vihjasi

sote palvelujen järjestämisen kantokyvyn kannalta olennaista on se millainen palveluntarve ja rahoituskyky alueella on sekä onko osaaminen palvelujärjestelmässä tarvetta vastaava

me demarit haluamme että meidän perusterveydenhuollostamme suomessa tehdään niin loistava että ihmisille ei tule edes tarvetta mennä yksityiselle lääkärille ja juuri sen vuoksi me peräänkuulutimme sitä että tämä laki olisi säädetty isompana kokonaisuutena toimivampana kokonaisuutena siksi me peräänkuulutimme sitä että pitäisi myöskin järjestämispuoli katsoa samassa yhteydessä kun nyt tätä lakia ollaan täällä säätämässä

onko rahoituskyky alueella hyvä ja pystytäänkö sitten saavuttamaan sellaista tuloksellisuutta jota tähän asti ei ole pystytty saavuttamaan

se antaa kunnille mahdollisuuden olla tekemättä oikeastaan yhtään mitään

meidän demareiden mielestä ei kenenkään pitäisi joutua yksityiselle puolelle maksamaan omista rahoistaan vielä lisäksi verojen päälle siitä että saa hoitaa terveyttään

tämä eun mammadirektiivi kyllä itse asiassa heikentää suomalaisen naisen asemaa työmarkkinoilla koska edelleenkään se ei ratkaise näitä ongelmia jotka meillä on siitä millä tavalla kustannukset jaetaan

arvoisa puhemies

asetin äskettäin työryhmän selvittämään meidän sosiaalityön tilaa meidän lastensuojelukenttää ja kun väliraportti minulle luovutettiin se oli kyllä aika karmaisevaa luettavaa

me haluamme että yhteisesti hoidetaan ter veydenhuoltoa niin loistavalla terveydenhuoltojärjestelmällä että yksityissektoria ei tarvita sinne jotta ihmiset sieltä hädissään hakisivat apua

voidaan keskustella esimerkiksi siitä toteutuuko suomen kansalaisten tasa arvoinen oikeus terveydenhuoltopalveluihin tai sosiaalipalveluihin ympäri suomen samalla tavalla

sen vuoksi tarvitaan paitsi ohjeistusta myös toimintatapojen muutoksia siellä kuntien sosiaalityössä mutta sitten ihan tavallisten perheiden tukemista siinä heidän arjen työssään millä tavalla me estämme esimerkiksi lapsia ja nuoria syrjäytymästä koulupolulta millä tavalla me mahdollistamme sen että siellä on juuri riittävä oppilashuolto

tällä hetkellä meillä suomessa maan hyvinvointia mitataan pitkälti bruttokansantuotteen luvuilla ja kuitenkaan bruttokansantuote päätöksentekoa ohjaavana mittarina ei ole ympäristön kannalta erityisen kestävä koska bruttokansantuotteessa katsotaan muita kuin ympäristöarvoja

esimerkiksi britanniassa on erilainen järjestelmä tanskassa on erilainen järjestelmä mutta siellä kaikki menevät sen saman ter veydenhuollon piiriin

tasa arvon saralla suomi on kyllä todella edistyksellinen maa mutta terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden saatavuudessa meillä on kyllä aika isot erot riippuen siitä missä päin suomea asuu

sitä pidempään mietittyäni ajattelen että meillä poliittiset voimasuhteet ovat sellaiset että kun espoo on ollut tällainen uusliberalistinen koelaboratorio jossa on ulkoistettu ulkoistamisen perään ja oltu vähän etunenässä valtakunnallisestikin näissä toimissa niin meillä lääkärit ovat tottuneet siihen että heidän palvelunsa voidaan ostaa lääkärifirman kautta ja he eivät halua vakituisiin virkoihin

nyt sitten kun ranskassa on otettu aimo askel toisenlaisten mittarien käyttöönotossa niin kysyisin pääministeri vanhaselta onko hänellä rohkeutta seurata presidentti sarkozyn viitoittamaa tietä ja ottaa käyttöön esimerkiksi gpin mittariksi ainakin siihen bruttokansantuotteen rinnalle niin että me teemme ekologisesti kestävämpiä päätöksiä

ja ehkä tämä että meillä bruttokansantuotteeseen on näin tuijotettu selittää myöskin sen että tämäkin hallitus on tehnyt ympäristön kannalta paljon sellaisia päätöksiä jotka eivät kuitenkaan tulevaisuuteen suunnatulla katseella ole niitä kaikkein kestävimpiä

meiltä on tulossa uusi oppilashuoltolaki

arvoisa puhemies

ministeri vehviläinen totesi omassa puheessaan että koko liikennejärjestelmän toimivuutta pitää tarkastella kokonaisuutena ihmisten arjen kautta sekä yritysmaailman tarpeet huomioiden ja näin todellakin pitäisi olla

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia lisäämään juuri näihin ennalta ehkäiseviin ja korjaaviin palveluihin niiltä osin että ne ongelmat eivät pääse paisumaan liian pitkälle

kysynkin nyt ministeriltä

minkä takia sitten ei ole huomioitu yritysmaailman tarpeita eikä ihmisten arjessa esiintyviä tarpeita

siinä vaiheessa kun nuori esimerkiksi lopettaa opintiensä esimerkiksi yhdeksännen luokan jälkeen tai mahdollisesti ammattikoulussa jossa keskeyttämisprosentti on todella suuri siinä on se tarttumisen paikka

joukkoliikenteellä matkustamisen ei pitäisi olla kalliimpaa kuin oman auton käytön

me olemme hyvin siiloutuneita siinä tavassa jolla kunnassa esimerkiksi opetustoimi sosiaalitoimi ja muut toimivat keskenään ja tässä tarvitaan myöskin viranomaistiedonkulkua huomattavasti paremmin kuin tänä päivänä

tätä kaikkea me olemme nyt tekemässä parantamassa tämän järjestelmän toimivuutta tältä osin

tässä tietenkin syynä on tämä polttoaineiden raju hinnannousu

nimittäin ekn toimitusjohtaja leif fagernäs totesi että liikenneväylien kunnostus ja ylläpito edellyttävät huomattavasti suurempaa satsausta ja tämä tulee siis asiantuntijan suusta joten tähänkin toivoisin hallitukselta vastausta

arvoisa puhemies

se on aika yleiseurooppalainen piirre että se millä tavalla me autamme kaikkein heikoimpia täällä maapallolla olisi jollain tavalla pois meiltä

haluaisin kysyä ministeriltä tästä syyrian tilanteesta

vaikka nyt paljon on keskusteltu nimenomaan tästä sariini iskusta niin tosiasiahan on että sota on siellä ollut vallalla jo kaksi vuotta ja tulee todennäköisesti ja valitettavasti jatkumaan vielä pitkän aikaa

naapurivaltiot muun muassa turkki ja egypti suomalaisille tuttuja turistipaikkojakin ovat ottaneet helsingin kokoisen määrän sodan jaloista paenneita ihmisiä huomaansa he asuvat siellä telttaleireillä ja jos katsotaan millä tavalla tämä taakka on siellä vaikuttanut näiden maiden kohdalla taloudellisesti niin siellä ei sitä kestävyyttä enää kovin kauan tule olemaan

kysynkin ministeriltä

sisäministerin puolelle kuuluvat suomeen vastaanotettavat pakolaiset mutta teidän puolellenne kuuluvat sitten ne pakolaiset jotka siellä lähialueilla ovat

arvoisa puhemies

täällä useaan otteeseen on tuotu esille huoli että kilpailutus ei aina sovi sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin

kuten ministeri cronberg totesi harmi että hän lähti paikalta pois olisi ollut mielenkiintoista kuulla hänen mielipiteensä mutta kuten hänkin totesi että kuntien oman arvion mukaan kilpailutus ei ole tuonut niitä säästöjä joita on toivottu

asko seljavaara totesi omassa puheenvuorossaan että esimerkiksi tämän paras lain eteenpäinvieminen ja terveydenhuollon lain uudistaminen olisi ensisijaisen tärkeää koska sillä myöskin turvattaisiin kunnille parempi edellytys hyvinvointipalveluiden tuottamiseen

nostaisin yhden tällaisen epäonnistuneen kilpailutuskohteen esille nimittäin yksityisestä lastenkotitoiminnasta on kasvanut todella iso bisnes

jostain kumman syystä keskustapuolue on jättänyt tahtopolitiikan nyt meille demareille

tätä ei voi kuin ihmetellä koska tällaisena aikana meidän täytyy kaikki mahdolliset keinot käyttää jotta me saamme kuntien rahoitukseen enemmän väljyyttä

olisin kysynyt ministeri cronbergilta jos hän olisi paikalla mutta kysyn hallituspuolueiden edustajilta

pitäisikö jotkut tietyt palvelut esimerkiksi lastensuojelupalvelut jättää kokonaan pois kilpailutuksesta

nimittäin meillä on vuokralääkäreiden käyttö yleistynyt ja he toimivat omien firmojensa kautta ja samaan aikaan me emme ole saaneet heitä siirtymään sinne julkiselle puolelle elikkä tästä on syntynyt oravanpyörä joka on vaikeuttanut sitten julkisen sektorin työpaikkojen täyttämistä

esimerkiksi kun täällä on peräänkuulutettu perussuomalaisten vaihtoehtoa niin se on ihan paikallaan nimittäin kyllä nämä ovat myöskin sellaisia evästyskeskusteluja jotka vien sitten mukanani ministeriöön ja työryhmään

mutta arvoisa puhemies tässä mielestäni pitää nostaa keskusteluun myöskin se kannattaako hallitus tuplaprogressiota kun meillä on tämä progressiivinen verojärjestelmä suomessa ja ihmiset jotka ovat varallisuudeltaan paremmassa asemassa maksavat enemmän veroja

meidän demareiden mielestä hyvinvointiyhteiskunnassa kuuluu myös heille se oikeus että he saavat verorahoilleen vastinetta kun he niitä veroja enemmän maksavat eli tuloista huolimatta meidän mielestämme

näistä kotikuntamalleista sanoisin että meillä nyt tuntuu olevan kaksi kotikuntamallia tässä vastakkain

meillä on tämä elinvoimainen vahva kotikunta joka on hallituksen malli ja sitten meillä on keskustapuolueen kotikuntamalli joka kumisee kyllä aika lailla tyhjyyttään

hallituksen tarkoitushan on tehdä tästä rakkaudesta aitoa ja sellaista että kuntalaiset voivat ihan oikeasti olla tyytyväisiä palveluihin ja että kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan myöskin siihen millä tavalla palvelut järjestetään

sen vuoksi hallitus on valinnut sen että me lähdemme vahvoista kotikunnista jotka pystyvät itse näitä palveluita rahoittamaan järjestämään ja turvaamaan kuntalaisille

kyse on toimivista terveyskeskuksista vanhustenpalveluista päiväkodeista siis juuri sellaisista palveluista joita keskustakin täällä salissa on useaan otteeseen peräänkuuluttanut ja minun mielestäni tuntuu aika irvokkaalta että täältä salista sanotaan sellaisia puheenvuoroja ettei hallitus olisi vakavissaan tosissaan tai että hallitus jopa haluaisi vahingoittaa suomen kansaa tällä uudistuksella

silti kunnissa mietitään jo että ensi vuoden budjetti tullaan alkuvuodesta avaamaan uudestaan koska talous on heikkenemässä niin hurjaa vauhtia

pystyttekö te nyt tässä valtiovarainministeri katainen lupaamaan että kaikista heikoimmista tullaan pitämään huolta että siellä kunnissa pystytään turvaamaan ne elintärkeät palvelut että ne jotka aidosti niitä palveluita tarvitsevat eivät joudu elämään ilman niitä

arvoisa puhemies

tämä veroparatiisien näkökulma tässä on äärimmäisen tärkeä ja varmasti täällä meidän euroopan unionin alueellakin luxemburgissa esimerkiksi

on arvioitu että ikääntymisestä aiheutuvista julkisten menojen nousupaineista noin puolet kohdistuu nimenomaan kuntien ja valtion väliseen kustannusten kasvuun

ehkäpä kokoomus voisi vaikuttaa omien kontaktiensa kautta ja esimerkiksi junckerin kanssa käydä keskustelua siitä millä tavalla sieltä luxemburgista voitaisiin niitä rahoja palauttaa ukrainan kansalle

arvoisa rouva puhemies

täällä pääministeri todisti takuueläkkeestä ja ministeri rehula todisti takuueläkkeestä

ukraina on euroopan neuvoston jäsen venäjä on euroopan neuvoston jäsen ja on erittäin hyvä että ulkoministeri tuomioja on nostanut tätä euroopan neuvoston mahdollista neuvottelupohjaa tämän kriisin ratkaisemiseksi

kunnan asukkaiden lisäksi samaa tahtia ikääntyy luonnollisesti myös kuntien henkilöstö ja tämä aiheuttaa sitten oman paineensa sille millä tavalla me pystymme palvelut järjestämään

tämä haaste on suuri sen varmasti kaikki tässä salissa myöntävät mutta myös mahdollisuudet ovat suuret silloin kun me menemme näihin uudistuksiin oikealla kulmalla eteenpäin

se on se krimin kriisi sitten siellä on ukrainan talouskriisi ja sitten tämä ihmisoikeus demokratia ja oikeusvaltiovaje joka siellä tällä hetkellä vallitsee

nyt ei olla ainoastaan muuttamassa kunta ja palvelurakennetta vaan nyt ollaan myöskin muuttamassa niitä toimintatapoja joilla palveluja sitten siellä kunnissa järjestetään esimerkiksi sitä millä tavalla hoitoketjujen toimivuus saadaan parannettua millä tavalla voidaan uudistaa sitä miten esimerkiksi lähipalvelut turvataan haja asutetuilla seuduilla

olisi oikein mielenkiintoista kuulla millä tavalla siellä euroopan neuvoston foorumeilla paitsi siellä yleiskokouksessa asiasta keskustellaan niin sitten myöskin ministeritasolla asioista keskustellaan

nämä ovat todella tärkeitä uudistuksia ja olennainen osa tätä koko kunta ja palvelurakenneuudistusprosessia

olen juuri perustamassa työryhmää

palvelut on turvattava ja paikoin niitä on myöskin korjattava sillä se palaute jota kuntakentästä nimenomaan kuntalaisilta ja myöskin kuntien työntekijöiltä tulee on hyvin hälyttävää